arvoisa puhemies

kannatan edustaja kivirannan esittelemiä ja erinomaisesti perusteltuja lausumaehdotuksia

totean edustaja saarakkalan puheenvuoroon liit tyen että kyllä kritiikki on aina paikallaan ja sopivalla tavalla kyseenalaistaminenkin ja suorasanainen kritiikki ja avoin keskustelu ovat paikallaan

esimerkiksi viime talvena kun oli se muutaman viikon pakkaskausi oli tilanne se että sähköntuonti oli maksimissaan ja oli aika lähellä se että joudumme säännöstelemään sähköä

mutta ja nyt en liitä sitä saarakkalan puheenvuoroon jos kyseenalaistetaan perustarkoitus että tällä sotella olisi joku muu tarkoitus esimerkiksi kuntarakenteen muutos niin se ei pidä paikkaansa

tämän perustarkoitus on sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja sillä ei ole muuta tarkoitusta ainakaan ohjausryhmässä näkynyt

edustaja mäkiselle haluan todeta kuntarakenteen suhteesta että eivät sote asiat ratkea kuntarakenteella

me tuomme energiaa monella tavalla

tässä keskustelussa on tullut esille se että esimerkiksi kivihiili tuodaan melkein sataprosenttisesti venäjältä

arvoisa puhemies

tämä ei tarkoita sitä etteikö maassa voisi olla kuntaliitoksia mutta se on suuri harha ajatus jos kuvitellaan että tämä asia sillä rakentuisi

jos ajattelee sen teollisuuden tulevaisuutta mahdollisia investointeja niin kyllä niihin ratkaisuihin vaikuttaa se onko energiahuolto turvattu vai ei

tämän koko ratkaisun täytyy perustua faktoihin

jos me olisimme panostaneet jo kauan aiemmin bioenergiaan riittävästi niin olisimme toisenlaisessa tilanteessa vaan kussakin tilanteessa pitää tehdä niiden faktojen perusteella päätöksiä mitkä ovat käytettävissä

kun me ajattelemme pohjois suomen näkökulmaa tässä on tullut esille perämerenkaari ja se mitä kaikkea sillä alueella on ja mitä mahdollisesti tulevaisuudessa on mitä kaikkea aiheuttaakaan kaivosteollisuus sen potentiaali joka siinä on niin jos ei meillä ole turvattu energiahuolto niin tämä on erittäin haavoittuvainen

pohjoissuomalaisena pidän perusteltuna tätä ratkaisua

kyllä ydinvoimalassa on ne heikkoudet ja riskit jotka ovat nousseet esille

mutta on huomattava se että asiantuntijalausunnot jotka tässä on kuultu tukevat sitä että tämän periaatepäätöksen mukaisesti pystytään turvaamaan suomen lainsäädännön vaatimat ydin ja säteilyturvavaatimukset

erkki virtaselle haluan todeta että en puhunut missään vaiheessa salaliitosta enkä myöskään salaisesta valmistelusta

säteilyturvakeskus joka on erityisen tarkka kansainvälisesti erittäin arvostettu laitos on oman arvionsa esittänyt ja nämä yksityiskohdat tulevat sitten aikanaan rakentamislupapäätöksen yhteydessä käsittelyyn

kyllä kaikki nämä luettelemani hyväksytyt lakiesitykset ovat olleet hyvin julkisia ja hyvin julkisen keskustelun kohteina

mutta asioita on pala kerrallaan muutettu

arvoisa puhemies

lopuksi totean sen että on ollut vähän surullista seurata sitä millä tavalla tässä keskustelussa on käytetty venäjä korttia

arvoisa puhemies

suomessa poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnalla on pitkät perinteet ja se on myös kansainvälisesti arvostettu ja tunnustettu esimerkki erinomaisesta viranomaisten yhteistyöstä

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen joista myöhemmin käytetään nimitystä ptr viranomaiset yhteistoiminnasta

tämän esityksen mukaan lain tasolla säädetään niistä keskeisistä asioista joista säädetään nykyisin asetuksilla samoin muista lakitasoisista sääntelyä edellyttävistä ptr viranomaisten yhteistoimintaa koskevista asioista

tavoitteena tässä on että laista saisi kokonaiskuvan ptr viranomaisten yhteistoiminnasta rikostorjunnassa valvontatoiminnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä

arvoisa puhemies

lailla ei muuteta viranomaisten päävastuualueita mutta sillä parannetaan yhteistoimintaa erityisesti rikostorjunnassa sekä lisätään viranomaisten mahdollisuuksia tietyissä tilanteissa suorittaa toiselle ptr viranomaiselle kuuluvia rikostorjuntatehtäviä tämän puolesta

hallitusneuvotteluissa näin sivusta seuraten tapahtui se että sektoreittain neuvoteltiin toiminnallisesti varsin hyviä tavoitteita mutta ne eivät kosketelleet talouden realiteetteja

välttämättä kriisiaikoina ei ole kovin helppo suomalaista elintarvikehuoltoa hoitaa jos meidän ruoantuotantomme on ajettu kovin alas

lailla ei anneta viranomaiselle uusia toimivaltuuksia muutoin kuin yhteistoimintaan sisältyvään tiedonhankinta tutkinta ja rikostiedusteluyhteistyöhön liittyen

toimittaessa muutoin toisen viranomaisen puolesta tämän toimialueella viranomaiskohtaiset toimivaltuudet eivät laajene

tässä ehdotuksessa esitetään säädettäväksi keskeisistä uusista yhteistyömuodoista kuten yhteisistä rikostiedustelu ja rikosanalyysitoiminnoista sekä siitä millä tavoin ja mitä toimivaltuuksia käyttäen ptr viranomaiset voivat yhdessä torjua rikoksia

tämän vuoksi on selvää että ensi vuoden talousarvioon joudutaan aika pian palaamaan koska siltä puuttuu reaalipohja

arvoisa puhemies

lain tasolla on tarve säätää ptr viranomaisten keskinäisestä tietojen vaihtamisesta tallentamisesta ja käsittelemisestä sekä siitä minkälaisia yhteisiä tietokantoja ptr viranomaisilla voisi olla

väestörakennemuutos palvelutarpeen kasvu rahojen ehtyminen ja erityisesti sosiaali ja terveydenhuoltoon tulevaisuudessa tuleva työvoimapula ovat niitä tekijöitä jotka synnyttävät uudistustarpeen

ehdotukseen sisältyvät myös niin kutsuttua valvottua läpilaskua koskevat menettelylliset säännökset

laissa säädetään myös henkilöstön välineistön ja tilojen käyttöön liittyvästä yhteistoiminnasta sekä ptr yhteistoiminnasta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta

tämän lakiesityksen yhtenä tarkoituksena on että viranomaisille säädetyt tehtävät voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti

samalla parannetaan viranomaispalvelujen saatavuutta saaristossa ja muilla harvaanasutuilla alueilla

samanaikaisesti siinä tapahtuu voi sanoa vaikeasti korjattavia vahinkoja kunnallishallinnolle joka on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi ydinasia

ensimmäiseksi pyynnön perusteella tapahtuva toimenpiteen suorittaminen toisen ptr viranomaisen puolesta ja toiseksi ilman pyyntöä tapahtuva toimenpiteen suorittaminen toisen ptr viranomaisen puolesta kiiretilanteissa

kuntaliitoksiakin tarvitaan mutta niiden tulee perustua vapaaehtoisuuteen siihen että kunnissa sitoudutaan niihin

kuntaliitoksia tarvitaan valtakunnassa vielä monta mutta on suuri harha kuvitella että palveluiden turvaamisen ratkaisu on se että maahan tehdään jättikunnat

ptr viranomainen voi tämän lakiehdotuksen mukaan suorittaa pyynnöstä toisen viranomaisen puolesta tämän tehtäväalueeseen kuuluvan rikostorjuntatoimenpiteen

valiokunta tähdentää tässä yhteydessä että toimenpiteen suorittamisessa viranomainen saa käyttää vain niitä toimivaltuuksia joita se saa käyttää omalla tehtäväalueellaan sille kuuluvissa rikostorjuntatehtävissä

suotta eivät ole monet kunta alan asiantuntijat tästä asiasta huolissaan

olen useita kertoja kysynyt hallituksen edustajilta ministereiltä mihin tutkimuksiin selvityksiin ja analyyseihin teidän näkemyksenne tämän uudistuksen toteuttamistavasta perustuu

yhteistoiminta ei mahdollista sitä että viranomainen saa käyttöönsä uusia toimivaltuuksia

kysymys on siitä että ptr viranomaisen nykyisten toimivaltuuksien käyttöala laajenee tilapäisesti jolloin toimenpiteen suorittavalla viranomaisella on lähtökohtaisesti jo olemassa olevien toimivaltuuksien perusteella asianmukainen kokemus koulutus välineistö ja muu varautuminen

en ole saanut vastausta eikä sitä vastausta ole helppo saadakaan koska ei ole tutkimuksia jotka osoittavat että näin pitäisi menetellä

uudistus on välttämätön mutta tarvitaan muitakin työkaluja kuin kuntarajojen muutokset

tämä suuri hallituksen kuntareformi unohtaa perusasian ja se on palvelut niiden sisältö tuottaminen organisointi

ptr viranomainen voi tämän lakiehdotuksen mukaan suorittaa rikostorjuntaan liittyvän toimenpiteen ilman pyyntöäkin jos toimenpidettä ei voida viivyttää

toimenpiteestä on tällöin ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava sille ptr viranomaiselle jonka tehtäväalueeseen toimenpide kuuluu

lisäksi toimenpiteestä on luovuttava kun se viranomainen jonka puolesta toimenpide sitten suoritetaan sitä pyytää tai ottaa itse tehtävän hoitaakseen

tällä sääntelyllä pyritään varmistamaan että kiireelliset toimenpiteet esimerkiksi vakavaan rikollisuuteen liittyvät tehtävät tulevat suoritetuiksi mahdollisimman nopeasti

jos me katsomme mitä eri puolilla maata on saatu kunnissa aikaan jos meillä olisi se tilanne että meillä olisi ne jättikunnat niin moni merkittävä elinkeinohanke olisi jäänyt toteuttamatta

ehdotettu ptr laki ei aseta viranomaiselle velvoitetta toimia toisen ptr viranomaisen tehtäväalueella kiiretilanteessakaan

nyt hallituksen kannattaa pysähtyä ja aloittaa tämä uudistus parlamentaariselta pohjalta jotta saadaan asiaan vahva sitoutuneisuus

valiokunta painottaa kuitenkin sitä näkökulmaa että toimenpide suoritetaan aina kiireellisessä tilanteessa kun ptr viranomaisella on tehtävän hoitamisen edellyttämä koulutus osaaminen ja tarpeellinen välineistö sekä mahdollisuus toimenpiteen suorittamiseen

arvoisa puhemies

sitten kiireelliset yleisen järjestyksen ja turvallisuuden poliisin toimenpiteet

koulutuksesta valiokunta totesi että menestyksellinen yhteistoiminta ja etenkin toimiminen toisen ptr viranomaisen tehtäväalueella edellyttävät jatkuvaa panostusta koulutukseen sekä sitä että kuhunkin tehtävään osallistuvalla on tehtävän vaatima koulutus ja käytännön kokemus

arvoisa puhemies

tässä on käsittelyn pohjana hallintovaliokunnan yksimielinen mietintö joka taas pohjautuu hallituksen esitykseen joka sisältää oikeastaan kolme eri asiaa

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten että kunnille myönnettävästä yleisen valtionosuuden perusosasta tehdään edunvalvonta kuluttajaneuvonta ja elatustukitehtävien siirrosta kunnilta valtiolle ja kansaneläkelaitokselle johtuvat vähennykset

valiokunta oli mietinnöstä sinänsä yksimielinen mutta lausumaehdotuksen osalta mietintöön sisältyy yksi vastalause

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeätä että tässä yhteydessä on käyty varsin perusteellista keskustelua ihmisoikeuksista ja tähän rekisteriin liittyen tietoturvasta ja tietosuojasta sekä rekisterin käyttämisestä

yksi osa sitä kuntavaltio suhdetta on verotulojen vähennysten kompensointi

se näkyy juuri lisäsummana siinä

hallintovaliokunta hyvin perusteellisesti halusi paneutua ja varmistua siitä että tietoturvasta ja tietosuojasta on mahdollisimman hyvin huolehdittu ennen kuin rekisteriä käytetään

eli se pitää katsoa mistä on kysymys eikä antaa sitä kuvaa että nyt on hallitus päättänyt lisätä kuntien resursseja

kunta it yksikkö on osa julkishallinnon tietohallinnon laajempaa kokonaisuutta jossa päämääränä on koko julkisen hallinnon yhteinen tietohallintotoimi

siitä mainitsin esittelypuheenvuorossani ja viittaan siihen että tätä on vielä perusteellisemmin valiokunnan mietinnössä käsitelty

kolmas asia on sitten se että tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi kuntien valtionosuuslakia ja sosiaali ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia kuntajakomuutoksissa siten että osaliitoksen voimaantulovuonna laajentuva kunta saisi siirtyvän asukasluvun mukaisen osan niistä valtionosuuksista jotka supistuva kunta olisi saanut jos kuntajaon muutosta ei olisi tehty

arvoisa puhemies

ei kannata antaa sitä kuvaa että nyt hallitus päätti lisätä kuntien resursseja

tämän illan keskustelu ulkomaalaislain muutosesityksen kohdalla on laajentunut koko ulkomaalaispolitiikkaa koskevaksi

on selvää että rekisteriä ei saa ottaa käyttöön eikä muutoinkaan käyttää jos ilmenee ettei tietoturvasta ole asianmukaisesti huolehdittu

minäkin olen vanha päätoiminen tilastomies ja pystyn tilastoilla näyttämään yhtä sun toista mutta kannattaa kertoa tausta mistä tässä on kysymys

kun ajattelemme tulevaisuutta niin sekä tämän hetken että tulevaisuuden näkökulmasta sekä turvapaikkapolitiikan että koko maahanmuuttopolitiikan ja siihen liittyvän järjestelmän on oltava meillä hallinnassa

ehdotus vaikuttaa päätetyissä kuntajaon muutoksissa eniten helsingin kaupungin ja sipoon kunnan saamiin valtionosuuksiin ja valtionosuuksien tasauksiin

meidän täytyy tietää miten se toimii

resurssien täytyy olla oikeaan paikkaan kohdennetut ja juuri tähän liittyy se hallintovaliokunnan edellyttämä selvitys jotta tiedämme missä mennään

arvoisa puhemies

niin kuin totesin hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja esittää yksimielisesti se väsymystä

silloin puhutaan perheenyhdistämisestäkin oikeilla käsitteillä oikeasta tilannekuvasta lähtien ja sen perusteella pystytään tekemään myös oikeita johtopäätöksiä

muut

arvoisa puhemies

koko turvapaikkapolitiikassa on hyvin tärkeää se niin kuin myös ministeri totesi että me euroopan unionissa noudatamme yhtenäisesti yhtenäisiä säännöksiä ja toimenpiteitä menetelmiä niin että mihinkään maahan ei synny tämmöistä vetovoimakeskittymää enkä nyt väitä että suomessa sellainen on mutta meidän täytyy toimia niin että sellaista ei myöskään synny eikä ole siihen vaaraa

omalta osaltamme silloin pystymme parhaalla tavalla myöskin huolehtimaan siitä ettei meillä synny rasismia

ja jatkossakin on tärkeää että tässä maahanmuuttopolitiikassa turvapaikkapolitiikassa puhutaan asiallisesti

arvoisa puhemies

on kuitenkin kysymys ihmisistä

tämän hallituksen esityksen taustalla on se että ensi vuonna toteutetaan ansiotulojen ja eläkkeiden veronkevennys jota esitetään talousarvioesityksessä

minä uskon sen että ministerille tämä ei ole ollut helppo asia mutta hänet on laitettu toteuttamaan tämä asia

verotulojen menetys kompensoidaan kunnille täysimääräisesti siten että korotetaan sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksia

hallintovaliokunnan lausunnosta ja sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnöstä ilmenee etteivät sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksien korotukset välttämättä kohdistu kuntiin oikein vaikka kompensaatio sinänsä toteutuukin kuntakentän kokonaisuudessa

tässä keskustelussa on tullut jo esille kotihoidon tuen puolittaminen ja tämä lapsilisien leikkaus kohdistuu juuri samaan kohderyhmään

tutkitusti vaikeimmassa taloudellisessa asemassa yhteiskunnassamme ovat pienellä eläkkeellä elävät eläkeläiset ja yhden tulonsaajan monilapsiset perheet

nyt tällä käsiteltävänä olevalla lakiehdotuksella tasataan kuntien ensi vuoden valtionosuuksia sillä tavalla että toteutettavien veronkevennysten vaikutukset kohdistuvat mahdollisimman tasapuolisesti yksittäisiin kuntiin

lakiehdotuksen hyväksyminen on välttämätöntä koska muussa tapauksessa sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksien korotus muodostuu joillekin kunnille verotulojen menetyksiä suuremmaksi kun taas toisilla kunnilla verotulojen menetykset voivat olla huomattavastikin valtionosuuksien kautta saatavia kompensaatioita suuremmat

tämä osoittaa juuri sitä että ei arvioida kokonaisvaikutusta mitä tämä tarkoittaa nimenomaan lapsiperheessä ja mikä sen kokonaisvaikuttavuus on

nyt tällä esityksellä tämä kuntien välinen jako toteutuu oikeudenmukaisesti

arvoisa puhemies